suomesta puuttuvat toimivat kiinteistörahastomarkkinat siitä huolimatta että toimintaa säätelevä lainsäädäntö on ollut voimassa jo pitkään

kyseisenä syynä on pidetty alan verotussäännösten puuttumista

lakiesityksessä veronhuojennus esitetään kohdistettavaksi asuntojen vuokraustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin ja toteutettavaksi vapauttamalla yhtiö tuloverosta

kyseessä on merkittävä veronhuojennus jolla voisi periaatteessa olla positiivinen vaikutus alan markkinoiden syntymiseen ja sitä kautta myös vuokra asuntojen tarjontaan

on kuitenkin otettava huomioon että veronhuojennukset voivat kohdistua vain listattuihin yhtiöihin jotka ovat poikkeuksellisen tiukan julkisen valvonnan kohteena

vuokra asuntojen tarjonnan lisääminen toteutuu parhaiten huomattavasti avoimemman lainsäädännön perusteella kuin mihin valtiovalta on mietinnössään päätynyt

lakiesityksessä oleva yksityiskohtainen sääntely jonka tarkoituksena on estää väärinkäytöksiä nousee keskiöön hallituksen lakiesityksessä

syrjään jää lakiesityksen tärkein tavoite eli vuokra asuntojen tarjonnan lisääminen

arvoisa puhemies

olisi parempi että verohelpotuksen saisi listautunut kiinteistöyhtiö jonka omistamat kiinteistöt ovat vuokrattuina pääasiassa asuinkäyttöön

se tarkoittaa että huoneistoalasta korkeintaan puolet on vuokrattu toimitiloina

se miten taloyhtiön varallisuus määräytyy on toissijaista

voitonjakoa koskeva vaatimus on ristiriidassa osakeyhtiölain voitonjakoa koskeviin säännöksiin nähden ja se on todennäköisesti tästä syystä käytännössä este järjestelmän piiriin hakeutumiselle

listatut yhtiöt jakavat osinkoa ilman pakotteita

kuten valiokunta mietinnössä toteaa lakiesitys on saanut osakseen arvostelua joka liittyy lain kapean soveltamisalan ja tiukkojen verovapauden ehtojen lisäksi erityisesti vuokraustoimintaa nykyisin harjoittavan yhtiön mahdollisuuksiin siirtyä järjestelmän piiriin

tällainen siirto tulouttaisi yhtiön realisoitumattomat voitot ja verotuksessa tehdyt varaukset verovapauden alkamista edeltävänä verovuonna

asiantuntijakuulemisessa on katsottu että sääntely estää tosiasiassa nykyisten kiinteistöyhtiöiden siirtymisen järjestelmän piiriin

arvoisa puhemies

lakiesitys on tältä osin harvinaisen hyvin valmisteltu

ehdotettu lainsäädäntö vaikuttaa erittäin merkittävästi yritysten pankkien luottolaitosten teleyritysten ja lisäarvopalveluiden tarjoajien liiketoimintaan ja aiheuttaa niille lisää kustannuksia

maksukorttiuudistus ja magneettijuovakorttien muuttuminen kansainvälisiksi sirukorteiksi aiheuttaa kaupoissa maksupäätteiden uusimista ja kuluja kauppiaille

tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä yrityksille aiheutuvat kustannukset ovat luonteeltaan jatkuvia ja ne tulevat nostamaan palveluista perittäviä hintoja

kustannuksia voitaisiin merkittävästi pienentää jos tiedonantovelvollisuudet voitaisiin toteuttaa laajemmin sähköisesti

lisäksi sääntely vaikuttaa välillisesti mainittujen yritysten sopimuskumppaneiden kuten esimerkiksi kaupan alalla toimivien yritysten liiketoimintaan

sääntelystä aiheutuvat kustannukset ovat niin merkittäviä että joitain tällä hetkellä tarjottavia palveluita voidaan joutua lopettamaan

myönteistä on että sääntelystä seuraava toteuttamisaikojen lyheneminen parantaa maksun saajina olevien yritysten asemaa ja tehostaa markkinoiden toimintaa

suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta on tärkeää että euroopan unionin sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin kohdistuva sääntely on yhdenmukaista yritysten sijaintivaltiosta riippumatta

yritysten kilpailukyvyn kannalta on tärkeää etteivät kansalliset lainsäädännöt eun laajuisen maksupalvelujärjestelmän soveltamisesta poikkea eri jäsenmaissa

esityksen mukaan kaupalla on oikeus maksattaa asiakkaalla luottokortin käyttämisestä aiheutuvat kulut

jos kaupat ryhtyvät hyödyntämään lakia asiakas joutuu maksamaan ostostensa päälle hinnan joka määräytyy hänen käyttämänsä kortin perusteella

asiaa on selitelty kulujen läpinäkyvyydellä mutta tosiasiassa korttimaksamisesta on tulossa entistä kalliimpaa

seurauksena voi olla käteismaksamisen lisääntyminen

yksityisen kauppiaan mahdollisuus neuvotella tilitysajoista on täysin teoreettinen

pienillä kaupoilla ei ole todellisia mahdollisuuksia käydä aitoja sopimusneuvotteluita pankkien tai luottoyhtiöiden kanssa vaan niille tullaan tarjoamaan vakiomuotoista sopimusta

sopimuksenvaraisuudesta mahdollisesti aiheutuva tilitysaikojen pidentyminen voi aiheuttaa kaupalle lisärahoitustarpeita ja kasvavia kustannuksia

lakiesitys antaa nyt pankeille ja luottoyhtiöille mahdollisuuden viivyttää yrityksille tulevia maksuja ja tekee maksujen suorittamisen sopimusvaraiseksi

miten tämä on sopusoinnussa sen kanssa että pankkien tulee siirtää rahat ulkomaisille tileille kolmessa työpäivässä eu ja eta alueella

ensiksi työn yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma toiseksi terveyden edistämisen ohjelma kolmanneksi lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjelma

mielestäni hallituksen pitäisi vielä tämän vuoden lopussa esittää arviointiraporttinsa siitä miten politiikkaohjelmia on käytännössä toteutettu sekä millaisia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia politiikkaohjelmilla on ollut kansalaisten arkeen

on syytä kysyä ovatko nykyiset ohjelmat selvärajaisia ja tehokkaasti organisoituja hankkeita joiden rahoitus on turvattu ja onko hallituksen politiikkaohjelmien toteutus suunnitelmallista

arvoisa puhemies

politiikkaohjelmilla on toki ohjelmajohtajat sekä ohjelmiin nimitetyt virkamiehet mutta politiikkaohjelmat sisältävät hankkeita joiden toteutus on eri ministeriöiden vastuulla ja joita on käynnistetty ennen politiikkaohjelmia tai niistä riippumatta

miten on nyt kun eduskunta käsittelee lakia joka on mikro ja pienyrittäjävastainen ja ajaa isojen kaupparyhmittymien etuja

valtiontalouden tarkastusviraston raportissa on tuotu esille politiikkaohjelmien puutteellinen ohjaus voimavarojen käytön epätarkoituksenmukaisuus sekä osahankkeiden päällekkäisyys puhumattakaan puutteellisista tuloksista

hallitus ei sen enempää kuin talousvaliokuntakaan ottanut huomioon erikoiskaupan liiton suomen yrittäjien ja naisyrittäjien keskusliiton kannanottoja joissa oli selvä viesti

pidän tärkeänä että hallituksen politiikkaohjelmien toimintaa järkiperäistetään

viesti oli ettei ole mitään tarvetta laajentaa vähittäiskaupan aukioloaikaa sunnuntaihin

se tarkoittaa ohjelmien purkamista selkeärajaisiksi hankkeiksi sekä niiden voimavarojen turvaamista selkeää työn ja vastuunjakoa sekä tulosten ja vaikutusten ulkopuolista arviointia

voisi odottaa että näin merkittäviä kaupan ja yrittäjyyden järjestöjä tarkoin kuultaisiin mutta kun kuunneltiin vain kauppakeskusten ja suurten kaupparyhmien seireenien laulua

tarkastusvaliokunnan mietinnössä tuodaan esille valtiontalouden tarkastusviraston huomio siitä ettei euroopan parlamenttivaalien ehdokkailla ole kirjanpitovelvollisuutta vaalikampanjansa kuluista ja rahoituksesta ja ettei tarkastusvirastolla ole tarkastusoikeutta tai muutoinkaan mahdollisuuksia perehtyä ehdokkaan järjestämään omien kampanjakulujensa ja rahoituksen järjestämisen sisäiseen valvontaan eikä menettelyihin jotka liittyvät ilmoitusvelvollisen toimintaan ja rahoituksen hallinnoinnin järjestelyihin

onttoja ovat selitykset että kauppiaat voivat itse valita aukioloaikansa

jos ison kauppakeskuksen marketti on auki ja siellä on kaupan erikoiskauppaan liittyviä tuotteita kuten vaatteita kenkiä urheiluvarusteita kodinkoneita ynnä muuta

se on tukevasti kahden ryhmän hallussa

nythän meilläkin esitetään näkemyksiä joissa esitetään kirjanpitovelvoitteen poistamista melko isoiltakin yrityksiltä

hän tekee jo nykyisin lain puitteissa työtä kuusi päivää viikossa

kotitalouksien velkaantumista on vuosikausia vähätelty sekä poliittisten päättäjien että pankkien toimesta

saattaisi kampanjakulujen erittelyn kannalta olla tärkeätä että ehdokkailla olisi kirjanpitovelvollisuus joka kirjanpito sitten annettaisiin valtiontalouden tarkastusvirastolle

yhtä tärkeätä voisi olla että valtiontalouden tarkastusvirastolla olisi oikeus perehtyä ehdokkaiden kampanjakulujen valvontaan

näin poistettaisiin viimeinenkin epäily näihin kampanjarahoihin liittyvistä hämärähommista

siksi valvonta ja turvapaikkojen kustannukset kasvavat

onkin selvää että kaupan suurryhmät hyötyvät sunnuntain aukiolosta pienten kauppojen ja erikoiskaupan kustannuksella aukiolon laajentamisesta tuleehan valtaosa uusista liiketiloista näiden ryhmien käyttöön

arvoisa puhemies

kotitalouksien velkaantuminen on seurausta pankkien höllästä luotonannosta ja liioitellun matalasta korosta

on hienoa että eu jatkaa päämäärätietoisesti rahoitusmarkkinoiden valvontaa

kaupan aukioloaikojen laajentamiseen ei ole tosiasiallista tarvetta

muutoksia tulee myös kiinteistövakuudellisten luottojen vakavaraisuuskäsittelyyn

nämä likviditeettiuudistukset tiukentavat merkittävästi pankkien säätelyä

arvoisa puhemies

hallitukselta on syytä kysyä valmistuuko euroopan finanssivalvontajärjestelmä aikataulun mukaan

työelämä ja tasa arvovaliokunta toteaa lausunnossaan että kauppojen aukiolo vaikuttaa merkittävästi kansalaisten työn ja vapaa ajan rytmittymiseen

työssäjaksamiselle lasten turvalliselle kasvamiselle ja kehittymiselle sekä perheiden hyvinvoinnille on tärkeää työn ja levon sopiva suhde ja säännöllinen elämänrytmi

valiokunta pitää tärkeänä että perheillä on jatkossakin säännöllisesti ja tarpeeksi usein mahdollisuus yhteiseen vapaa ajan viettoon

lakiesitys jättää kauppakeskuksen mentävän aukon

finanssivalvontajärjestelmän tarkoituksena on taata että kansalliset finanssivalvontaelimet noudattavat yhteisiä sääntöjä ja yhteensopivia valvontakäytäntöjä ja että eu maissa noudatetaan yhteistä finanssivalvonnan kulttuuria

mielestäni eun pitäisi pystyä toimimaan huomattavasti nopeammin ja ennakoimaan mahdollisia riskejä

nahkansa myi kevyesti myös sosialidemokraattien johtama palvelualojen ammattiliitto

he tietävät että tämän lain seurauksena osa aika ja pätkätyöt lisääntyvät paljolti tulevaisuudessa

olisin nähnyt hyvänä ratkaisun jossa vapaa sunnuntain aukiolo olisi sallittu päivittäistavarakaupalle ja erikoiskaupat olisivat olleet auki nykykäytännön mukaan